arvoisa rouva puhemies

kun jätimme tämän lausuman tänne niin haluan tässä yhteydessä todeta että eduskunta edellyttäisi että ministeri anttila ottaisi asetuksen käyttöön välittömästi jos norpan ja kuuttien suojelua ei pystytä turvaamaan jo heti välittömästi tulevan kesän ja kevään aikana

pitkään jatkunut hyvin vaikea taloudellinen tilanne maassamme ei tunnu hellittävän

hallituksen vaatimattomat satsaukset työllisyyteen ja talouden kasvuun sekä ihmisten ostovoimaa heikentävät leikkaukset ja työtekijöiden tilannetta heikentävät pakkolait vaikeuttavat tilannetta entisestään

kuten sosialidemokraattien ryhmäpuheessakin todettiin me emme hyväksy ainoan vaihtoehdon politiikkaa

vahva perusterve kunta tuottaa nämä palvelut kuntalaisille lähellä parhaalla mahdollisella laadukkaalla tavalla

ei voi olla niin että markkinatalouteen ei voi puuttua silloin kun valtionyhtiöt siirtävät työtä pois suomesta ja pitävät osakkeenomistajia tyytyväisinä mutta markkinoihin voidaan puuttua ja niitä tukea silloin kun pankit joutuvat vaikeuksiin ja kriisi uhkaa

ja en missään nimessä halua että tämä lausuma tarkoittaisi sitä että tarkoituksena olisi odottaa tulevan syksyn aikana ja tulevan vuoden aikana selvityksiä minkä jälkeen sitten asetus otetaan käyttöön vaan toivon ehdottomasti sitä aivan kuten täällä ovat aikaisemmin sekä edustajat että valiokunnan puheenjohtaja puheenvuoroissaan esittäneet ja jos olen tulkinnut ministeri anttilaa oikein että hän ottaisi asetuksen välittömästi käyttöön jos näyttää siltä että tämmöistä yhtenäistä verkkokalastuskieltoa ei saimaalle pystytä saamaan

sen jälkeen meillä on vahva osaava toivottavasti maailman paras erityisvastuualue joka koordinoi ja tuottaa ja osittain myös päättää erityisen vaativista terveydenhuollon palveluista

käytännössä se tarkoittaa kuntalaisten palveluiden heikentymistä

ei voi olla niin että voitot aina yksityistetään harvoille ja tappiot jaetaan kaikkien maksettavaksi

yhtälöä vaikeuttaa erityisesti se että samalla kunnan peruspalveluiden tarve kasvaa jatkuvasti muun muassa ikärakenteen muutoksen vuoksi

ja kiteytettynä tämä on se rakenne jolla minun mielestäni pitää tätä hanketta lähteä viemään eteenpäin

ihmisten eurooppa jossa osaamisella yrittämisellä ja työllä tuotetaan hyvinvointia jokaiselle eurokansalaiselle ajautuu yhä kauemmas rahan euroopasta joka säntäilee nousevien ja laskevien pörssikurssien perässä kvartaalikapitalismin logiikalla

hallitus suunnittelee satsausta omaishoitajien tilanteen parantamiseen mutta samalla hallitusohjelman mukaan hyvän ikääntymisen turvaamisen ja palveluiden parantamisen laatusuositusta aiotaan heikentää pienentämällä henkilöstömitoitusta ja laskemalla hoitotyöntekijöiksi myös opiskelijoita ja ilman alan koulutusta olevia ihmisiä

sanonta markkinatalous on hyvä renki mutta huono isäntä pitää paikkansa

ykn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifiointi uhkaa jälleen lykkääntyä kun kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevan lakiuudistuksen voimaantulo siirtyy ensi vuoden alusta

markkinat ohjaavat taloutta ja yhteiskunnan kehitystä mikä osaltaan on vaikuttanut myös kansainväliseen talouskriisiin niin euroopan maissa kuin laajemmaltikin

arvoisa puhemies

meidän mielestämme lainasopimus olisi pitänyt neuvotella ehdoiltaan paremmin ja rajata riskit siten etteivät suomalaiset veronmaksajat joudu pankkien myöntämien luottojen maksajiksi

suomen luotto osuutta ei myöskään ole rajattu joten jos joku jää pois lainajärjestelystä laina jaetaan muiden mukana olevien kesken

emme kuitenkaan voi hyväksyä korotuksia

oecd maiden vertailussa suomi on keskitasoa ja pohjoismaisessa vertailussa osuus on korkea kun katsotaan asiakkaiden maksuosuutta terveydenhuollon menoista

arvoisa herra puhemies

haluan tuoda oman näkemykseni ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta

arvoisa rouva puhemies

korotuksista aiheutuvat kielteiset vaikutukset korostuvat heikompituloisilla ja paljon palveluita käyttävillä henkilöillä joilla maksukatto ei kuitenkaan vielä täyty

ammattikorkeakouluopiskelijat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa tällä hetkellä eri puolella suomea riippuen siitä missä kunnassa he asuvat ja missä tämä ammattikorkeakoulu toimii

olen tänä vuonna kymen edustajien puheenjohtaja joten osa näistä ehdotuksista perustuu maakuntaliittojen aloitteisiin ja ne ovat todella tärkeitä alueiden kehitykselle

vaikka kuntien vastuulla on tarjota kaikille ammattikorkeakouluopiskelijoille yhdenvertaiset mahdollisuudet saada terveydenhuoltoa käytännössä se ei kuitenkaan toimi

pääministeri vanhanen aamun ilmoituspuheenvuorossaan peräänkuulutti yhteistyötä ja yhteisvastuuta

nimenomaan sosioekonomiset terveys ja hyvinvointierot ovat suomessa ihmisten välillä suuret joten myös tällä pienituloisten tilannetta heikentävällä säästöpäätöksellä on suoraan sosiaali ja terveyseroja syventäviä vaikutuksia

nyt yths kokeilu on toteutettu kotipaikkakunnallani lappeenrannassa sekä imatralla että myös seinäjoella

alustavien selvitysten mukaan on voitu osoittaa että ne ovat toimineet erittäin hyvin ja opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä palveluihin ja palveluiden laadun parantamiseen

arvoisa rouva puhemies

me myös edellytimme että pankit ja sijoittajat jotka ovat tehneet kreikka papereilla huomattavia voittoja osallistuvat kriisin hoitoon

kaiken kaikkiaan kuntapalveluihin kohdistuvat leikkaukset yhdessä etuuksiin kohdistuvien leikkausten kanssa heikentävät merkittävästi etenkin haavoittuvassa asemassa olevien pienituloisten ja paljon palveluita tarvitsevien ihmisten asemaa

samoin eduskuntaryhmä piti välttämättömänä että suomen hallitus sitoutuu rahoitusjärjestelmän perusteelliseen uudistamiseen ja rahoitusmarkkinaveron toteuttamiseen

tätä työtä varten on perustettu myös seurantaryhmä joka on saamassa nyt oman väliraporttinsa tästä kokeilusta ja voidaan jo tässä vaiheessa todeta että siellä käytännössä on lähestulkoon pelkkää positiivista sanomaa

parin vuoden ajan pien saimaalla on esiintynyt ajoittain erityisen voimakasta sinileväkukintaa

viime ja tänä vuonna on toteutettu pien saimaan kunnostamisen esiselvityshanketta pisa projektia

tämä näkyy myöhemmin syrjäytymisen lisääntymisenä heikentyvänä terveytenä ja hyvinvointina sekä raskaampien ja kalliimpien hoitojen ja muun palvelun tarpeena

selvityksen perusteella laadittiin toimenpideohjelma tarvittavista vesiensuojelutoimenpiteistä ja kunnostamistoimista

edellinen hallitus tasapainotti kuntataloutta määräaikaisella kuntien korotetulla yhteisövero osuudella

saimaan valuma alueen merkittävimpiä kuormittajia ovat maatalous metsäteollisuus turvetuotanto hulevedet sekä ajoittainen sisäinen kuormitus

tämän menettelyn jatkaminen on harkinnan arvoinen ratkaisu myös tässä tilanteessa

minun henkilökohtainen näkemykseni on se että tämä laajennus pitää toteuttaa kaikkiin ammattikorkeakouluihin jotta korkeakouluopiskelijat sekä yliopistoissa että ammattikorkeakouluissa ovat yhdenvertaisessa asemassa ja sitä kautta voidaan vahvistaa koko tätä korkeakoulu ja yliopistoterveydenhuoltoa kokonaisuutena ja sitä kautta myös tehostaa

ulkopuolisen silmin voi olla mahdotonta ymmärtää minkälaisia tapoja erilaisissa kulttuureissa ja yhteisöissä voi syntyä

selvitystyön aikana on etenkin havaittu tarve neuvontaan jotta juuri eri lähteistä tulevaa ravinnekuormitusta saataisiin vähennettyä merkittävästi

neuvontahankkeen toteutus voitaisiin aloittaa pilottiluonteisesti etelä karjalassa siten että pien saimaan valuma alue olisi ydinaluetta mutta kohteena olisi koko etelä karjala

sosialidemokraatit ovat esittäneet oman rakentavan vaihtoehtonsa jossa me vaadimme rahoitusjärjestelmän uusiutumista ja pankkien ja sijoittajien vastuunkantoa

mielestämme tämä on oikeudenmukaista ja moraalisesti oikein kansalaisia kohtaan jotka viime kädessä maksavat nämä lainat jos tässä vaikeassa tilanteessa ei onnistuta

nyt jos ajatellaan miten tämä rahoitus ythsään voitaisiin toteuttaa niin tämä korotettu valtionosuus kunnilta voitaisiin siirtää ythsn toimintaan

tavoitteena on kestävällä tavalla pienentää kaikkia ravinnekuormituksen lähteitä ja siten vähentää pien saimaaseen kohdistuvaa ravinnekuormitusta pysyvästi

sitä kautta tämä uudistus olisi kustannusneutraali

muutama huomio tästä loppuillan keskustelusta

ensinnäkin täällä on monesti koko päivän aikana ja koko syksyn aikana peräänkuulutettu kansainvälistä kilpailukykyloikkaa

nyt oikeastaan kysyisiin siitä kun tämän kilpailukyvyn nimissä vaaditaan muun muassa palkanalennusta sairauspäivärahan omavastuuta lomarahojen leikkauksia pienempää palkkaa ja tämän lisäksi tämän kilpailukyvyn nimissä hallitus leikkaa pienituloisten toimeentuloa entisestään nostaa muun muassa elämiseen liittyviä perusmenoja kuten lääkekustannuksia sosiaali ja terveyspalveluitten asiakasmaksuja sekä heikentää asumistukea ja sitten samanaikaisesti kun tämä kotimainen kysyntä heikkenee kun ihmisten ostovoima pienenee koska ihmisillä ei ole toimeentuloa epävarmuus työllisyydestä on vahvistunut niin että tästä on seurannut se että ostovoiman pienenemisen myötä tämä näkyy kaupan alalla työttömyytenä ja sitä kautta osa aikaisina epätyypillisinä työpaikkoina

vaalimaan ja torfjanovkan raja asemille on valmisteltu liikenteen ja rajatoiminnan kehittämishanke jolla raskas liikenne eriytetään omalle tarkastusväylälleen

työt venäjän puolella ovat käynnissä ja valmistuvat tämän vuoden puolella

esitämme siis varoja lisärakennuksen rakentamiseen vaalimaan raskaan liikenteen tullitarkastusten ja näin ollen liikenteen sujuvuuden edistämiseksi

imatran ja svetogorskin välinen rautatierajaliikenneylityspaikka ei ole kansainvälisen liikenteen rajanylityspaikka

arvoisa herra puhemies

miten tämäntyyppinen toimintamalli lisää kansainvälistä kilpailuloikkaa

maittemme kaupan ja talouden intresseissä on että molemminsuuntaisesta rajanylityksestä saataisiin aikaan sopimus

tiistaina jo totesin että tärkeää on että vaikeista talousnäkymistä huolimatta saamme kuitenkin kohdennettua tukea pieni ja keskituloisten perheiden tilanteeseen

toinen asia joka täällä on ollut sitten joka minua hämmästyttää jota täällä on nostettu esille on tämä että hallituspuolueet haluavat säilyttää sitran taseen toimettomana kun taas me sosialidemokraatit haluamme luoda sillä hyvinvointia muun muassa lapsille parempana koulu tai päiväkotiympäristönä

rautatieliikenteen kehittämishankkeet tukevat samalla pyrkimyksiä liikenteen päästöjen alentamiseksi

kysyisin myös yliopiston rahoituksesta

arvoisa herra puhemies

uuden yliopistolain myötä yliopistojen autonomiaa lisättiin ja työnantajavelvoitteet tulivat

talousalueen kehityksen kannalta viennin mahdollistaminen suomesta venäjälle imatrasvetogorskin kautta avaisi merkittäviä mahdollisuuksia elinkeinoelämälle

jotenkin koin tämän aloitteen hyvin vieraaksi omalle taustalleni ja jos mietin omia lapsiani jotka ovat eläneet monikulttuurisessa yhteisössä olen kokenut että se on mahdollistanut heille elämän rikkautta ja ymmärrystä ja tuonut heille sellaisia arvoja että pelkästään sillä että he olisivat eläneet suomalaisessa perheyhteisössä ei olisi koskaan pystytty kasvattamaan ja tukemaan heidän kasvuaan

on hämmästyttävää että hallitus ei tämäntyyppisiä toimintamalleja hyväksy kuin esimerkiksi tämä sitran tekemä hyvä esitys

nyt tuli aivan uusi kysymys yliopistoille elikkä työnantajan työttömyysvakuutusmaksu jota ei huomioitu yliopistorahoituksessa

rajanylitystä suunniteltaessa imatran kaupunki on esittänyt myös harkittavaksi suomen ja venäjän rajaviranomaisten sijoittamista samoihin työtiloihin rajanylityksen nopeuttamiseksi

uudistus vahvistaa palvelupolkujen toimivuutta vähentää päällekkäisyyttä purkaa raja aitoja vähentää byrokratiaa ja hallintoa ja mahdollistaa uudenlaisten toimintatapojen ja innovaatioiden käyttöönoton

toivottavasti se on väliaikainen

kysyisin nyt ministeriltä minkä takia tässä budjetissa ei ole huomioitu yliopistojen työnantajavelvoitetta ja työttömyysvakuutusmaksun rahoitusta

jollakin tavalla koen että tänä päivänä ja tulevaisuudessa nuoret elävät entistä avoimemmassa ympäristössä ja ovat myös halukkaita ottamaan ja imemään itseensä erilaisuutta

edelliseen liittyen arvoisa puhemies on syytä myös rakentaa kaksoisraide välille imatraluumäki

toisena asiana kysyisin vielä sitä vaikka tämä ei teille kuulu onko teillä näkemystä siitä miksi opintotukea ei sidottu indeksiin vaikka kaikki muut sosiaaliturvaetuudet on sidottu

liian usein ja liian monesta maankolkasta kuuluu nyt viestiä että terveyskeskuslääkärin vastaanotolle ei saa aikaa vaan kehotetaan tulemaan paikalle päivystyksen kautta

minun mielestäni meidän pitää myös tämäntyyppistä kehitystä tukea koska se auttaa myös ihmistä ymmärtämään erilaisuutta ja sitä kautta kasvamaan myös ihmisenä vahvemmaksi ja mahdollistaa sen että kun me tutustumme toistemme kulttuuriin niin kyse ei ole vain kielestä vaan kyse on myös ihmisten identiteetistä ja taustasta joka voi parhaimmillaan sitten myös rikastuttaa sitä ympäristöä

se ei ole asiakkaan näkökulmasta oikein eikä se ole myöskään terveydenhuollolle kestävä tai kustannusvaikuttava ratkaisu

teollisuuden investoinnit ovat viime vuosina kasvattaneet kuljetusmääriä ja merkittävää kasvua on uusimpien selvitysten mukaan tulossa myös lähivuosille

tästä syystä minun täytyy sanoa että minun on kyllä hyvin vaikea ymmärtää tämäntyyppistä lähestymiskulmaa asioihin vaan toivoisin pikemminkin päinvastaista suuntaa

erityisesti imatran rautjärven ja lappeenrannan puunjalostusteollisuuden kannalta on erittäin tärkeää että kaksoisraide toteutetaan mahdollisimman pian

sitä ei voi jäädä odottamaan päiväkausiksi

sote uudistuksen toimeenpanoa varten ei ministeriöön ole saatu lisärahoitusta

tämä alue tulisi suomessa nähdä huomisen merkittävimpänä kasvualueena pääkaupunkiseudun rinnalla

arvoisa puhemies

nämä eivät ole toisilleen vastakkaisia asioita vaikka joissakin puheenvuoroissa näin on todettu

meidän on parannettava jokaisen lapsen ja nuoren oppimisedellytyksiä jo varhaiskasvatusiästä alkaen näin myös peruskoulussa

arvoisa puhemies

oppivelvollisuusiän nostamisella haluttiin tukea jokaista nuorta saamaan myös toisen asteen tutkinto etteivät he putoa toisen asteen koulutuksesta peruskoulun jälkeen kuten viimeisten vuosien aikana on tapahtunut

tästä meillä on valitettava esimerkki

kiihtynyt globalisaatio yhdistyneenä viime vuosien lamaan ja paperin kysynnän supistumiseen on johtanut tilanteeseen jossa suljetaan kokonaisia integraatteja ja tuotantoa leikataan pysyvästi

nykyinen aluepolitiikka ei huomioi tätä kuitenkaan vaan esimerkiksi kymenlaakso on entistä kuusankoskea lukuun ottamatta kansallisten tukialueiden ulkopuolella

suomen valtiolla on yhdessä euroopan unionin kanssa välineitä äkillisen rakennemuutoksen hoitoon

he ovat lapsia jotka usein hyötyisivät kaikkein eniten esiopetuksesta

metsäteollisuuden voimakasta alueellista rakenteellista muutosta ei voi kuitenkaan hoitaa tehokkaasti vain tehdas kerrallaan joten tällaiset välineet ovat kaakkois suomen tilanteeseen liian lyhytjänteisiä

arvoisa herra puhemies

erityisesti maakunnissa korkeakoulujen asema paranee budjetin myötä

aiemmin keskityin lähinnä lapsiperheiden palveluihin mutta nyt nostan esille muutaman minulle tärkeän asian

pitkäkestoisen rakenteellisen muutoksen hoitoon tarvitaan kestoltaan pidempi välineistöltään monipuolisempi ja joustavampi rakenteellisen muutoksen tuki

omaishoito on ollut minulle tärkeä asia

aalto yliopiston ylimääräistä lisärahoitusta aletaan purkaa muidenkin korkeakoulujen kilpailutettavaksi niin kuin on alusta asti ollut tarkoitus

kymenlaakson ja etelä karjalan maakunnat muodostavat uuden aluekehityslain tarkoittaman yhteistoiminta alueen joka vastaa kaakkois suomen ely keskuksen aluetta

pääsen sitä kautta kohtaamaan useita hyvin erilaisia vaativia ja vaikeita omaishoitotilanteita minkä takia haluan siitä muutaman sanan tänään vielä tässä tuoda esille

omaishoito on kunnan kannalta erittäin hyvä ja edullinen hoidon järjestämisen vaihtoehto

kaakkois suomessa on käynnissä alku hankkeeseen liittyvänä pilottina maakuntaohjelmatyön kehittäminen osana aluehallinnon uudistamista eli mako pilottihanke ja alueella on perustettu maakuntien yhteistoimintaelin ainoana alueena suomessa